olisi erittäin toivottava asia jos jokainen suomalainen lapsi ja nuori voisi osallistua omien kykyjensä ja kiinnostustensa mukaiseen tavoitteelliseen ja ohjattuun harrastustoimintaan

me ymmärrämme täällä kaikki että suomen kansantalouden tervehtymisen kannalta pitää syntyä uutta elinkeinotoimintaa ja uusia työpaikkoja

talouskasvua tulee kuitenkin luoda kestävältä pohjalta

tämän keskustelun yhteydessä haluankin heittää kuntien päätöksentekijöille haasteen taata jokaiselle kouluikäiselle lapselle mahdollisuus osallistua ohjattuun harrastustoimintaan

vielä sananen tuosta meriteknologiasta

tällainen syytös ei osu maaliin

ministeri urpilainen luetteli esittelypuheenvuorossaan tärkeitä suomalaisia meriteknologiapaikkakuntia mutta jostain syystä yksi jäi mainitsematta nimittäin rauma

haluamme pitää julkisen talouden tasapainossa

pari päivää sitten pääministeri aiheellisesti tarkensi että hän tarkoittaa työn määrän lisäämisellä lähinnä työvoiman tarjonnan lisäämistä

erityistä huomiota olisi kiinnitettävä eri syistä syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin kuten täällä on aiemmissakin puheenvuoroissa todettu

stxn rauman telakka ja siihen nojaava alueella toimiva alihankintateollisuus ovat aivan samojen vakavien kysymysten edessä kuin muukin suomalainen meriteollisuus

kun tavallisessa puhekielessä sanotaan että tarvitaan lisää työtä tai että työstä on pulaa ei viitata työvoiman puutteeseen vaan tarjolla olevien työpaikkojen puutteeseen

hieno esimerkki tämänkaltaisesta toiminnasta on icehearts toimintamalli jossa ennalta ehkäisevää lastensuojelua toteutetaan joukkueurheilun keinoin

siksi ehdotan että lopetetaan puhe työn määrän lisäämisestä ja puhuttakoon työvoiman tarjonnan lisäämisestä jos kerran sitä tarkoitetaan ja erikseen sitten työn tarjonnasta työvoiman kysynnästä ja niin edelleen

tavoitteemme on luoda suomeen sellaiset olosuhteet jotka entistä paremmin kannustavat suomalaisia erityisesti nuoria työntekoon ja yrittäjyyteen

sen verran haluan tähän keskusteluun vielä puuttua että tosiaan tekijänoikeuskorvauksia maksetaan muun muassa jos nyt puhutaan siitä linnunlaulusta kai sille taholle joka on sen äänitteen tehnyt tallenteen tehnyt ja kyllä siinä tietynlainen peruste on olemassa

mehän olemme monella meriteknologian erityisalueella ehdottomia huippuosaajia ja siitä osaamispääomasta kannattaa pitää kiinni ja sitä kannattaa hyödyntää

tämänkaltaisten toimintamallien soisi leviävän muillekin paikkakunnille ja muille harrastustoiminnan alueille jotta jokaisella suomalaisella lapsella olisi todellakin mahdollisuus osallistua taustastaan riippumatta ohjattuun harrastustoimintaan

työmarkkinoilla tarvitaan lisää joustoa sillä liian jäykät rakenteet heikentävät osaltaan kilpailukykyä ja ovat este uusien työpaikkojen synnylle

täällä jopa väläytettiin

panostukset tulevat moninkertaisesti aikanaan takaisin lasten ja nuorten omassa elämässä heidän lähipiirissään ja koko suomalaisessa yhteiskunnassa

mutta ehkä tätä nyt ei kannata niin hirveästi dramatisoida koska kyllä siellä toisaalta on sitten vapaatakin materiaalia

kyllä se on urbaani legenda että tämmöisistä sävellyksistä ja teoksista jotka on tehty satoja vuosia sitten mitään tekijänoikeusmaksuja kenellekään maksellaan

meidän tulee pystyä hyödyntämään osaamisemme paremmin ja kuten todettu myös yrittäjyyttä on tuettava entistä voimakkaammin

ei siellä minun tietääkseni ainakaan mitään tekaistuja tekijöitä ole

hallitus on asettanut hallitusohjelmassaan tavoitteeksi turvata sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset ja vakaat asuntomarkkinat poistaa pitkäaikaisasunnottomuus ja kehittää asumisen laatua

mitä sitten tulee näihin järjestöihin niin kyllä se on ihan paikallaan että tekijänoikeuksia näin järjestäytyneesti valvotaan ja maksuja peritään

se miten sitten ne varat käytetään miten tehokasta tämä tekijänoikeusjärjestöjen toiminta on on sitten tekijöiden ja tämän järjestön välinen asia

arvoisa puhemies

asuntotuotanto ei ole vastannut kysyntää ja hinnat ovat haitallisen korkealla tasolla jopa siinä määrin että matalapalkka aloille on jo vaikeaa rekrytoida tekijöitä liian korkeiden asuinkustannusten vuoksi

katsomme että meidän tulee jatkaa pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä kestävän talouskasvun aikaansaamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi kaikin mahdollisin keinoin mutta erityisesti pk yrityssektorin vahvistumisen kautta

se tarkoittaa aktiivista maapolitiikkaa riittävää tonttitarjontaa sujuvia kaavoitusprosesseja edullisen rahoituksen saatavuutta sekä riittävästi kilpailua rakennusalalle

suomi elää asumisen muutosvaihetta

hyvät liikenneyhteydet ovat tarpeellisia kasvukäytäviä joiden kautta uusien asuntojen ja palvelujen tarve purkautuu laajemmalle alueelle

asuntojen hintoihin vaikuttavat osaltaan tonttien hinta ja saatavuus

rakennuttajien puolelta kysytään olisiko kaavoituksessa ja sääntelyssä tinkimisen varaa jotta pienempien ja kustannuksiltaan halvempien asuntojen rakentaminen tulisi mahdolliseksi

todellakin tämä kysymys mäntyöljystä ja mäntyöljypiestä on erittäin oleellinen

kunnat puolestaan moittivat rakennusyhtiöitä asuntojen ylihinnoittelusta suoranaisesta keinottelusta ja muun muassa haluttomuudesta osallistua sosiaalisen asuntotuotannon kilpailutukseen

tämän uuden lain mukaan vastuu raaka aineiden määrittelemisestä jätteeksi tai tähteeksi on energiamarkkinavirastolla

arvoisa puhemies

nyt kaivataan ripeitä toimia

olisi todella vahinko jos tämä äsken mainittu tullin ennakkopäätös toistuisi uuden lain kohdalla ja ohjaisi mäntyöljyä poltettavaksi

valiokuntakäsittelyssä on todellakin kiinnitettävä huomiota tähän asiaan ja pyrittävä siihen että uusi laki yksiselitteisesti estää sellaisten raaka aineiden luokittelun jätteeksi tai tähteeksi joiden lopputuotteilla on jo nykyisin energiakäyttöä korkeampi jalostusarvo

kuten sanottu tilanteen ratkaisemiseksi tarvitsemme laajaa työkaluvalikoimaa ja monia samanaikaisia toimia

eun res direktiivi on parhaillaan uusittavana ja on tärkeää että myös tämän uusimisen yhteydessä ollaan hereillä ja varmistetaan se ettei edellä mainittu mäntyöljyn haaskaus pääse jatkumaan

kuntien omaa asuntotuotantoa ja valtion tukea rakentamiseen tulee lisätä mutta yksistään valtion ja kuntien toimin ei pääkaupunkiseudun asuntopula ratkea

eräs ilmeinen rakennusalan ongelma on ettei kilpailu toimi kunnolla

on myös huomattava että asunto ongelma ei rajoitu vain pienituloisiin vaan myös keskituloisilla ja erityisesti lapsiperheillä on vaikeuksia löytää nykyään kohtuuhintaisia asuntoja metropolialueella

periaatteessa kaikilla poliittisilla päätöksillä on vaikutuksensa sisäiseen turvallisuuteen jos ei heti niin viimeistään pidemmällä aikavälillä

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että hallitus tehostaa jälkimmäisellä kaksivuotisjaksollaan toimintaansa laajaa keinovalikoimaa käyttäen erityisesti pääkaupunkiseudun vaikean asuntotilanteen korjaamiseksi

esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat palvelut perhepolitiikka päihdepolitiikka mielenterveyspalvelut työllisyyden hoito ja yleinen elinkeinopolitiikka vaikuttavat vahvasti sisäiseen turvallisuuteen

keskeisimpiä teemoja asuntotarjonnan kehittämisessä ovat kaavoitukseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen edullisten vuokra asuntojen saatavuuden parantaminen asunnottomuuden torjunta sekä ikäihmisten ja vammaisten asuinolojen kohentaminen

me teemme kyllä paljon ympäristövaikutusten arviointeja mutta voisimmeko ryhtyä systemaattisesti arvioimaan myös päätösten vaikutuksia sisäiseen turvallisuuteen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt esitetty eräänlaiseen kiintiöintiin perustuva uudistus ei ole ainoa tapa puuttua ilman haluamaansa opiskelupaikkaa jäävien ongelmaan mutta varmasti kokeilemisen arvoinen

on kuitenkin muistettava että milloinkaan ei tulla pääsemään tilanteeseen jossa kaikki opiskelemaan pyrkivät saavat ensisijaisesti haluamansa opiskelupaikan

tämä johtuu yksinkertaisesti siitä että yhteiskunnassa vallitseva osaavan työvoiman kysyntä ja nuorten toiveet ja kyvyt eivät koskaan täydellisesti osu yhteen

puhe myös neuvostoehdokkaita on siellä kitalakivalion keskustaan keskustelu edustaja arvoisa puhemies

klisee tai ei suomen hyvinvoinnin perusta on osaamisessa

koulutusjärjestelmän toimintakyvystä huolehtiminen ala asteelta aina yliopistojen jatko opintoihin asti on ykkösprioriteetin asia mille tahansa hallitukselle

on huolehdittava myös siitä että niin sanotut ei suositut mutta osaavaa työvoimaa kipeästi tarvitsevat alat saavat riittävästi hakijoita

lapsen sairastaessa tilapäinen vanhempainraha korvaa työstä poissaolosta johtuvan tulonmenetyksen ja sairaan lapsen hoidon ja korvauksen voi siirtää myös kolmannelle osapuolelle joka jää työstä pois hoitamaan sairasta lasta

mutta niin paljon kuin nyt onkin näköpiirissä positiivisia asioita on pakko ilmaista huoli siitä että uudistus joudutaan toteuttamaan samanaikaisesti massiivisten säästöjen kanssa

tiedotusta ja opinto ohjausta on todellakin tehostettava ja tässä on paikka myös elinkeinoelämän ja kouluttajien yhteistyölle

eduskuntaryhmämme edistääkin mieluummin sellaisia ratkaisuja jotka lisäävät perheiden vaihtoehtoja ja valinnanvapautta

ammattikorkeakoulukenttä on tällä hetkellä erittäin kovien säästöpaineiden alla

nämä ovat kaikki hyviä ja tärkeitä asioita alleviivattaessa isien roolia yhteiskunnassa mutta lakialoitteeni osoittaa vielä erään merkittävän yhteiskunnallisen puutteen joka vaatii pikaista korjaamista

tässä yhteydessä on myös muistettava että korkeakouluillakin täytyy olla oikeus suorittaa soveltuvuuteen perustuvaa karsintaa sellaisilla aloilla joilla soveltuvuus on työn menestyksellisen hoitamisen kannalta kriittistä

viimeaikaiset perhesurmat kasvavat avioerotilastot sekä keskustelua herättävä nuorten syrjäytyminen kertovat osaltaan perheyhteyden rikkoutumisesta

tässä on viimeisissä puheenvuoroissa viitattu tähän ennalta ehkäisevään työhön ja todellakin on näin että ellemme pysty parantamaan suomalaisten perheiden hyvinvointia noin yleisesti niin mitkään resurssit eivät riitä näihin toimiin jotka liittyvät lastensuojeluun muun muassa ja muihin toimiin jotka ovat tämän sanoisinko taudin oireiden hoitamista

laatimani lakialoitteen tarkoituksena on muuttaa isyyslain voimaanpanosta annettua lakia siten että kaikki avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset voisivat samoilla edellytyksillä syntymäajastaan riippumatta nostaa kanteen isyytensä vahvistamiseksi

ikäluokan hakeutuminen opiskelemaan on herkkä ja monimutkainen prosessi jonka onnistunut uudistaminen ei ole helppoa ja tähän kokonaisuuteen kytkeytyy myös rahoitusnäkökulmia

olisi pystyttävä puuttumaan myös kiinteisiin kustannuksiin mutta se on helpommin sanottu kuin tehty

riippuu täysin hallinnon ja tukitoimintojen rakenteesta ja muun muassa kiinteistökustannuksista miten paljon ja millaisin järjestelyin näitä kuluja pystytään vähentämään

tässä salissa on monesti todettu niin hallitus kuin oppositiopuolueidenkin edustajien suulla että nykyinen haastava taloustilanne edellyttää hallitukselta päättäväisiä toimia julkisen taloutemme tasapainottamiseksi

jos nyt aiottu muutos ei tuota toivottua tulosta asiaan on palattava ja tehtävä vaadittavat korjausliikkeet mahdollisimman pian

on myös muistettava että ammattikorkeakoulukentässä on vuosien ajan tehty rakenteellisia uudistuksia ja monessa tapauksessa löysät on jo otettu pois

kun pohditaan tätä ongelmien ennaltaehkäisyä niin haluan tässä nostaa yhden yksittäisen tekijän esille ja se on alkoholi

mainittakoon että tuo kanteen nostamisrajoitus on myös korkeimman oikeuden ja euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä osoittautunut niin perustuslaissa suojeltujen perusoikeuksien kuin suomen ihmisoikeusvelvoitteidenkin vastaiseksi joten samalla ratkaistaisiin oikeusvarmuutta edistävällä tavalla kumottavan säännöksen ristiriita perusoikeuksien kanssa

se on sellainen tekijä joka yksittäisenä tekijänä kenties kaikkein eniten aiheuttaa tämänkaltaisia ongelmia meidän yhteiskunnassamme

samalla täytyy kuitenkin todeta että puolustusvoimien uudistaminen ei ole tämän hallituksen keksintö vaan puolustusvoimauudistuksen tarve on ollut tiedossa jo vuosien ajan

johtopäätös edellä sanotusta on se että kun säästöjä ei muualta pystytä haalimaan ne otetaan opintoviikkoa kohden annettavan kontaktiopetuksen määrästä eli käytännössä pudotetaan opetuksen tasoa

lain yhtenä merkittävänä tarkoituksena oli saattaa avioliitossa ja avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset oikeudellisesti tasa arvoiseen asemaan ennen isyyslakia avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi kun saattoi saada oikeudellisen isän vain tunnustamisen kautta

uudistuksen päämääränä on järjestää kansallinen puolustuksemme aiempaa tehokkaammin ja taloudellisemmin kun varusmiessaapumiserät pienenevät toiminnan yksikkökustannukset nousevat ja vanhenevan materiaalin uusiminen kallistuu

arvoisa puhemies

jos emme pysty parantamaan alkoholipolitiikkaamme niin että tämmöinen humalajuominen joka sitten johtaa erilaiseen pahoinvointiin perheissä ei vähene niin silloin me olemme todella tämmöisen kroonisen tilanteen edessä että resurssit eivät riitä sitten tähän apuun mitä joudutaan antamaan perheisiin ja lasten hyvinvointiin

uudistamalla puolustusvoimia nyt voimme tehdä sen hallitusti ja niin ettei puolustusvoimien toimintakyky oleellisesti pitemmäksi aikaa heikkene

ammattikorkeakouluverkon kattavuus ja oppilaitosten aluevaikuttavuus on aivan oleellinen osa suomalaista koulutusjärjestelmää

ilahduttavaa on se että näin tärkeään asiaan on päätetty paneutua perusteellisella otteella ja että on kirjoitettu valvonnan tuloksista selväsanainen raportti

toimipisteverkkoa kehitettäessä on muistettava että suomen hajasijoittuneen pk yrityskentän ja vientiteollisuuden tärkeiden verkostojen kannalta on tärkeää että ammattikorkeakoulutusta on jatkossakin maakuntakeskusten ja isompien kaupunkien lisäksi myös pienemmissä keskuksissa eli siellä minne suurin osa suomalaisesta vientiä harjoittavasta pk yritysverkostosta on sijoittunut

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen uudelleen järjestämisessä ja palvelutuotannon tehostamisessa tietojärjestelmillä tulee olemaan keskeinen rooli

kanneoikeutta ei tuon lainkohdan mukaan myöskään ollut mikäli isäehdokas oli kuollut ennen kanteen nostamista

tähän toteamme että poliittisenkin päätöksenteon pohja pettää ellei julkinen taloudenpito ole uskottavaa ja kestävää

arvoisa puhemies

minäkin omasta puolestani kiinnitän huomiota tähän suomen kehitysyhteistyömäärärahan bkt osuuden matalaan tasoon

lähetekeskustelua varten sillä päivisin koskaan kuudes asia voi mennä ehdotetaan siellä arvoisa puhemies ja muut kuulijat